eli hallituksen esitys on todella hyvä ja kannatettava ja kiitos ministeri kyllönen ja hallitus rivakasta ja ansiokkaasta toiminnasta

arvoisa puhemies

suomen tulevaisuuden kannalta luottamuksen palauttaminen euromaiden julkisiin talouksiin on välttämätöntä

tämän kautta sitten palveluvalikko tulee kapenemaan joidenkin ihmisten osalta verrattuna esimerkiksi tähän pääkaupunkiseutuun

käytännössä varmasti tulee käymään niin että kunnat maksavat omia kuntalisiään ja tilanne pysyy epätasaisena eri puolilla maata

arvoisa puhemies

kuten pääministeri katainen eilen totesi pienistä riippuvaiselle suomelle on olennaista olemmeko suomalaiseen työhön ja hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa voimattomia sivusta seuraajia vai vahvoja vaikuttajia

eläimellä on myös omat perusoikeutensa jotka meidän kansalaisten ja ihmisten pitäisi mahdollistaa riippumatta siitä missä me asumme missä me toteutamme tai mikä uskonnollinen toimi sitä sitten toteuttaa

hämmentävää oli muun muassa erään asiantuntijan kohdalla kun hän vertasi tätä palveluvalikkoa ja palveluiden saatavuutta ja kun hän sanoi ettei ratikkakaan kulje kaikissa paikoissa

on todella tärkeää että omaishoidon tukea käsitellään kokonaisuutena joka on oikein rahoitettu ja jossa palvelut on oikein mitoitettu

me tarvitsemme edelleen sellaisia esityksiä millä saamme kuluttajahintojen eli ajokortin hintaa vielä alemmas koska se eriarvoistaa ajokortin suorittajien mahdollisuuksia

elikkä käytännössä siinä viitattiin suoraan siihen että meillä kaikilla kansalaisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada palvelusetelijärjestelmää käyttöömme jos sitä joku haluaa

siksi on tärkeää että yhteisen valuuttamme pelastaminen yhteisten pelisääntöjen ja mekanismien vahvistaminen ja avoimuus sijoittajien vastuun lisääminen ja kansalaisten vastuun rajaaminen toteutuvat jatkossa entistä selkeämmin ja hallitus on tässä työssä määrätietoinen

voi olla myös tilanne että nämä vanhemmat eivät osallistu minkäänlaisiin opiskelijoiden kustannuksiin mikä sinällään tuo jo todella vaikean ongelman näille nuorille opiskelijoille

tällainen kehitys on estettävä muuten omaishoidon kehittäminen inhimillisenä ja taloudellisena toimivana hoitomuotona ei voi onnistua

pidän tärkeänä sitä että kansalaispalautteellekin annetaan arvonsa ja yhdyn siihen kuoroon joka on kiittänyt ja sanonut hyvää siitä että ministeri on rivakasti tuonut hallituksen esityksen tämän ajokorttilain opetuslupaan tehtävien muutosten osalta eduskuntaan meidän käsittelyymme ja näin on hyvä

hallitus on sanonut ja yrittänyt todistella täällä että se on kohdentanut erilaisia toimenpiteitä nuoriin mutta miten ja missä se näkyy

arvoisa herra puhemies

ei ainakaan nuorten elämässä

tästä syystä minusta on ehdottoman tärkeää että tämä epäoikeudenmukainen tilanne näitten opiskelijoiden kohdalla korjataan

senkin vuoksi on välttämätöntä että pidämme oman taloutemme pohjan kestävänä

arvoisa herra puhemies

tutkimusten mukaan lasten mielenterveyteen liittyvät riskitekijät ovat nähtävillä jo viidenteen ikävuoteen mennessä

nyt ajo opetusluvan muutoksessa poistetaan yhteisopetus ja autokoulussa annettavaa opetusta ja kohtuullistetaan kustannuksia nyt alaspäin

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia

mutta kyse ei ole vain prosenteista kyse on ennen kaikkea ihmisistä ja nuorista ja heidän tulevaisuudestaan ja jokainen nuori joka ei tässä työllisty tai pysty hakemaan harjoittelu tai koulutuspaikkaa on yhteiskunnassamme liikaa

yhteiskunnan eriarvoistumiskehitykseen puututaan hallitusohjelman mukaisesti

valinnanvapaus on sinänsä kannatettava tavoite mutta se tulee varmasti lisäämään monien esimerkiksi kesämökkikuntien haasteita palveluiden mitoittamisessa ja henkilöresurssien kustannustehokkaassa käytössä

tässä ehdotetaan muutettavan kahta lakikohtaa joista toinen on nimenomaan apteekkimaksun perusteena oleva liikevaihto ja siitä tehtävät vähennykset

liikenneturvallisuudesta ei tingitä koska kokeen vaatimustasoa nostetaan ja tarkistetaan opetusajoneuvojen hyväksymistä

valitettavasti tosiasia on myös se että yhä useampi suomalainen kärsii mielenterveyshäiriöistä ja joutuu jäämään pois töistä

jos nuori hakeutuu esimerkiksi kymppiluokalle parantaakseen peruskoulun todistusta tai hakeutuu valmentavaan koulutukseen opetukseen ja siten vahvistaa omaa peruskoulutustaan niin hän tässä pisteytyksessä tulee saamaan vähemmän kuin ne nuoret jotka ovat peruskoulusta suoraan siirtyneet

me tiedämme myös että pidentyneen työttömyyden myötä suurena riskinä on että nuori syrjäytyy yhteiskunnasta

tässä esitetään muun muassa sitä että vähennyksen perusteena olisi myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo ja tämä on hyvin pitkälle lakitekninen muutos mutta se yhtenäistää tämän vähennyksen kautta yhtenäistä säätelyä ja sitä kautta vastaa olemassa olevia noudatettuja käytäntöjä

arvoisa herra puhemies

valinnanvapaus ei ole myöskään käyttäjän näkökulmasta aina paras tilanne

ajokortin hinta on keskeinen tekijä silloin kun ajokortin suorittamista harkitaan

jatkan seuraavassa puheenvuorossani

tämä syksy on ollut todella surullinen syksy ja kun joulua lähestytään niin tuntuu siltä että ne lapsiperheisiin kohdistetut kaikki maksut ja palveluiden heikentämiset eivät ainakaan helpompaa joulua ja rauhaa perheille tuo

yksi mahdollisuus tämä opetusluvalla tapahtuva ajokortin suorittaminen on suomessa ollut ja toivottavasti tulee olemaan myöskin hyvä tapa tulla ajokortin omaavaksi

jos tarvetta vahvempiin sopeutumistoimiin ilmenee on aivan ehdotonta ettei pienituloisempien ihmisten asemaa heikennetä

kysyisin ministeriltä

keskityn omassa puheenvuorossani kuitenkin lähinnä opiskelijoiden tilanteeseen ja niihin epäkohtiin joihin olen törmännyt tässä vuosien varrella

jokainen menetetty nuori maksaa yhteiskunnalle arviolta noin miljoona euroa puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä jota hänelle itselleen koituu ja hänen perheelleen

tulevaisuudessa pidän tärkeänä jos ja kun ministeri pystyisi myöskin aika rivakasti tarttumaan tähän raskaan kaluston ajokortin suorittamismahdollisuuteen

hallitus kohdistaa maksuja jälleen lapsiperheille nostamalla koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja

arvoisa puhemies

siltä osin lakiesitys on vain

nyt minun täytyy todeta että tämän keskustelun myötä hallitus on vastauksessaan osoittanut että mitään uutta konkreettista vaikuttavaa toimenpidettä hallitus ei tule esittämään nuorten työllisyyden parantamiseksi

tavoitteenamme tulee olla eheä yhteiskunta jossa kaikkien ihmisten on hyvä elää ilman raja aitoja ja luokkaeroja

keskustelu on väsähtänyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätettiin laatia lakiehdotuksen toinen käsittely on perusteltu

jos onnistumme myöhentämään tai jopa kokonaan estämään ihmisten raihnaantumista saavutamme sekä suurta inhimillistä hyvinvointia että taloudellista säästöä

aamu ja iltapäivätoiminta on lapselle ja perheelle tärkeä palvelu joka takaa pienelle koululaiselle turvallisen ja toiminnallisen ajan kouluaikojen ulkopuolella

meillä on kohtapuolin tulossa siellä todellinen pula ammattitaitoisista pätevistä nuorista tulevista kuskeista ja tämä suorittamisikä tällä hetkellä on suuri este sille että alalle hakeudutaan ja alalla tehdään töitä

varsinkin jos kyse on tilanteesta jolloin opiskelija siirtyy sairauspäivärahalle tilanne voi olla vakava sillä opiskelijan ei kannata kovinkaan helposti siirtyä opintotuelta sairauspäivärahalle koska toimeentulo heikkenee huomattavasti

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat jättäneet hallituksen esitykseen vastalauseen jossa edellytämme lausumaa työttömyysvakuutusmaksun tasosta huolehtimiseksi

ensimmäisinä kouluvuosina koulupäivät ovat lyhyitä joten monet koululaiset joutuvat olemaan yksin pitkän ajan ennen kuin vanhemmat tulevat töistä

yksi keino vahvistaa ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä ovat ikääntyvien terveystarkastukset ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

on hienoa että meillä on raamisopimus joka paitsi tukee työmarkkinoiden vakautta ja ennustettavuutta myös vahvistaa etenkin veroratkaisujen kautta kotitalouksien ostovoimaa ja työllisyyttä

katsomme myös että työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria tulee kasvattaa eikä sosiaalivakuutusmaksuja pidä käyttää suhdannepolitiikan välineenä

arvoisa puhemies

myös minä näen että ministeri on puuttunut rivakasti asioihin ja tämä on oikeansuuntaista että tämän opetusluvan osalta tehdään nämä muutokset

arvoisa puhemies

mielestämme hallituksen esittämä palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen korotus ensi vuodelle on tasoltaan liian matala

nämä tavoitteet edellyttävät satsausta koulutukseen osaamisen kehittämiseen työelämään ja työhyvinvointiin sekä osatyökykyisten työllistämiseen

suurena ongelmana ja mahdollisena esteenä opiskelijan sairauspäivärahalle siirtymisessä on päivärahan merkittävästi huonompi taso suhteessa opiskelijan aikaisempaan toimeentuloon

toimivat psykologipalvelut ehkäisevät yleensä vakavampien ongelmien syntymistä joten taas on kyse järkevästä toiminnasta joka koituu inhimilliseksi hyödyksi ja ehkä koko ihmisiän mittavaksi taloudelliseksi säästöksi

kyse ei siis ole vain siitä että lapsen ei tarvitse olla yksin kotona vaan toiminnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä ehkäistään myös syrjäytymistä

tarvitsemme myös uusia työpaikkoja kasvuyrittäjyyden lisäämistä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista

onko ministerillä aikomuksia avata myös tältä puolen tätä ajokorttiuudistusta sillä tavalla että tämä otetaan uuteen käsittelyyn

ei voi olettaa että opiskelija elää sairastuessaan tulotta kaksi kuukautta sillä opiskelijan elinkustannukset pysyvät kuitenkin koko ajan myös sairastuessakin samana

laissa ehdotetaan asetuksenantovaltuutta muun muassa opiskelija ja kouluterveydenhuollon ja neuvolapalveluiden sisältöä koskien mutta ei mainita mitään opiskelu ja työterveydenhuollon ulkopuolelle jäävien tai iäkkäiden terveysneuvonnan tai terveystarkastusten sisällöistä

ja suomen kuljetus ja logistiikka ry on ollut vahvasti huolestunut koska on selvää että tämän vuoden aikana kuorma autokortin suorittaneiden määrä on romahtanut tämän uudistuksen myötä

en malta olla kuitenkaan muistuttamatta että valitettavasti sidoimme viime kaudella kätemme ydinenergiaan ja näin heikensimme olennaisesti edellytyksiä vihreän teknologian ja yritystoiminnan kehittämiseen

jotta voimme aidosti edistää terveyden tasa arvoa ja parantaa ennalta ehkäisevää työotetta esitämme että asetuksenantovaltuus säädetään koskemaan myös opiskelu tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille tarkoitettua terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia sekä iäkkäiden neuvontapalveluita

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämän seurauksena harva opiskelija haluaa siirtyä sairauspäivärahan varaan vaan nostaa opintotukea ilman että opintopisteet karttuvat

yksi ongelma koululaisten iltapäivätoiminnan osalta on että taloudellisista syistä tämä tulee vaikuttamaan joidenkin lasten osallistumismahdollisuuksiin

ihmisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu ovat aivan keskeisimmässä roolissa kun puhumme jokaisen yksittäisen kansalaisen elämänlaadusta ja hyvinvoinnista sekä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

mistä työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmius tuolloin turvataan

perheillä on mahdollisuus saada alennus maksuista kuten täällä on todettu mutta ongelmana on että nämä vaihtelevat kunnittain koska yhtenäisiä periaatteita tai linjauksia tähän ei ole tehty

olisiko tärkeää kuten mietinnössä todetaan että suhdannepuskuri turvataan ja sen kokoa mahdollisesti kasvatetaan suhdannevaihtelujen vuoksi

etenkin kuntien väliset erot palveluissa ovat suuret

kuten olen sanonut jo useaan kertaan niin mielestäni eläin tulee aina tainnuttaa ennen teurastusta

juuri tästä syystä kuntauudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä sillä muuten emme selviydy tulevista palveluvelvoitteista

siksi esitämme lisättäväksi lauseen velvoitteesta suunnitella ja toteuttaa kotisairaanhoito yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa tai osana sitä

toivon täällä on useampi edustaja vedonnut tähän asiaan että ministeri kuulee tämän korvillaan ja rupeaa toimenpiteisiin

vähintä mitä tulisi nyt tehdä on saada valtakunnalliset yhtenäiset linjaukset ja ohjeistukset kuinka ja millä periaatteella alennuksia voidaan saada

kuten täällä on todettu me olemme keskustelleet pääasiassa suomen menettelytavoista ja suomen lainsäädännöstä mutta valitettava tosiasia on myös se että osassa eurooppaa teurastetaan eläimiä huomattavasti enemmän siten että eräät että

tavoitteena tulee olla laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden turvaaminen jokaiselle suomalaiselle ja tämä on kuntauudistuksen perimmäinen tavoite

arvoisa puhemies

varsinkin kuten edustaja paatero totesi äsken näitä tuottajia on hyvin monenlaisia jotka perustavat omat maksunsa eri periaatteille sekä sitten myös alennukset voivat vaihdella niin kunnan sisällä kuin kuntien kanssa myös keskenään

arvoisa puhemies

ajokorttiaiheeseen liittyen kysyn vielä ministeriltä onko ministeriössä mietitty keinoja joilla autokoulussa annettavan opetuksen hintaa voitaisiin kohtuullistaa jotta myös esimerkiksi vähävaraisen yksinhuoltajan nuorella olisi mahdollisuus ajokorttiin kaikissa perheissä kun ei ole mahdollista opetusluvalla hankkia perheen nuorelle korttia

osa pelkästään huomattavasti enemmän sillä menettelytavalla että eläintä ei tainnuteta etukäteen vaan hänet teurastetaan esimerkiksi viiltämällä kurkku poikki

kun yksikön tehtävänä on antaa asiantuntemusta terveydenhuollon ja soveltuvin osin myös sosiaalitoimen yhteensovittamisesta ei pelkkä terveysalan asiantuntemus riitä

mielestäni opiskelijoiden sai rauspäivärahan nykyisiin laskentaperusteisiin ei ole ollut mitään perusteita minkä takia ne on uudistettava yhdenvertaisiksi muitten kansalaisten kanssa

on hyvin todennäköistä myös se että uskonnollisista teurastuksista euroopassa syntyvä liha on myös kulkeutunut muualle

arvoisa puhemies

esitämme myös että ensihoitopalveluiden antajille turvataan mahdollisuus päästä kiireellisen avun tarpeessa olevan henkilön asuntoon sekä saada tarvittaessa virka apua poliisilta pelastus ja rajavartioviranomaisilta

parasta tietenkin olisi jos hallitus ottaisi esityksensä pois ja tekisi ensin lapsiperheisiin liittyvän kokonaisvaikutusarvioinnin arvioisi tämän jälkeen tilanteen uudelleen ja sitä kautta huolehtisi että jokainen lapsi taustastaan riippumatta voisi osallistua aamu ja iltapäivätoimintaan

tästä muun muassa eilen meidän eläinsuojeluryhmässä jossa käytiin asiaa läpi tuotiin esimerkkejä siitä miten vaikea näitä on esimerkiksi euroopassa seurata koska tämän tyyppinen työskentely menettelytapa euroopassa on tyypillistä

ensinnäkin pidän kyllä perusteltuna että sitä uudistettiin sillä tavalla että se ei ole pelkkä teoriakoe vaan siihen tuli tämä käsittelykoe mukaan

kuntatalous on vaikeuksissa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä että eriarvoisuus eri kuntien ja kuntalaisten välillä kasvaa

me emme pysty turvaamaan kuntalaisten palveluja ellemme kehitä palvelurakenteita ja palveluprosesseja

euroopassa tällä hetkellä käydään myös keskustelua siitä pitäisikö nämä teurastustavat jollakin tavalla pystyä merkitsemään jotta kuluttaja voisi sitten tietää ja itse vaikuttaa muun muassa näihin tapoihin mistä liha on peräisin ja millä tavalla muun muassa teurastus on toteutettu

meidän on purettava hallintorajoja ja järkeistettävä palvelukokonaisuuksia ja tehtävä niistä tehokkaampia ja vaikuttavampia